haluan lyhyesti vain todeta että vaelluskaloja ohjaavien ja kalakantojen hoitoa ohjaavien pääsääntöjen kehittäminen on tärkeätä meidän kalavarantomme kannalta mutta kiinnitän lähinnä huomioni kalastusoikeuksiin niin maksullisien kuin maksuttomien yleiskalastusoikeuksien historiaan joka tuntuu täällä olevan aika paljolti unohtunut

tässä suhteessa edellisellä kaudella aikaansaatu uu uukuniemi rajala turul virosta frantex varsovassa päämajaansa pitävä unionin rajaturvallisuusvirasto frontex pääjohtajana ilkka laitinen on ollut todella kovan rakennustyön tekijänä ja on erittäin tärkeätä että ulkorajojen valvonnan merkitystä jatkossakin korostetaan myös kansallisen lainsäädännön osalta

myöskin esimerkiksi vrn puolella on huomattu että asentaja joka liikauttaakin veturia suljetulla varikkoalueella joutuu käymään erittäin tiheissä ja laajoissa terveystarkastuksissa

meillä on vielä niitä rakenteita jäljellä

se olisi ollut paljon parempi asia kuin tämä ratkaisu jonka rahoitus hallitsemattomana on jopa toiminut meidän metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä heikentäen

esimerkiksi maantieliikenteen raskaan kaluston tai linja auton kuljettajien osalta vaatimukset ovat ihan toista luokkaa ja sanotaan järkeenkäypiä

ne puheenvuorot joita täällä kokoomuksen johto ed

on huolehdittava vain että kuljetusten dieselveroilla ja tällaisilla rikkidirektiiveillä tai turveveron perusteettomilla korotuksilla ynnä muuta

tässä on nimittäin myös se näkökohta että pitää pitää huoli siitä että rajavalvonta on kansallisesti ensisijaisesti vastuutettu tehtävä

ei vaikeuteta tämän teollisuuden toimintakykyä vaan luodaan päinvastoin kansallinen ohjelma metsäteollisuuden uudeksi nousuksi tässä maassa

eli tällaiseen ylikansalliseen rajavalvontaan ei pidä mennä muuten kuin tiettyjen poikkeuksellisten tilanteiden esimerkiksi nopean toiminnan ryhmien muodossa niin kuin välimeren tilanteessa on esimerkiksi käytetty

mutta tämä asia voidaan käydä läpi ja valitettavasti joudutaan ilmeisesti käymään läpi lähiaikoina perusteellisemmin täällä salissa

nyt pitäisi varmistaa välittömästi suomen valtiontalouden tilanne tässä vakavassa talous ja työttömyyskriisissä suomen oma toimintakyky koska kreikan tilanne tulee pahenemaan

mutta kiinnitän huomiota siihen että nykyisen hallituksen aikana on ilmeisesti poliittisesta vastenmielisyydestä johtuen jätetty liian vähälle esimerkiksi prumin sopimukseen liittyvät mahdollisuudet

tätä käytetään myöskin osin perheenyhdistämisjärjestelmän kautta laittoman maahantulon väylänä mikä on selkeästi asia johon ei riittävästi ole puututtu

taustalla on pitkälti kokoomuksen vahvasti tässä porvarihallituksessa linjaama sokea usko vapaisiin markkinavoimiin jonka laskua kyllä nyt maksetaan

valtiovarainministeri wolfgang schäuble esittää selkeästi että myös kreikan etu on valuuttansa arvon heikentäminen eli irtautuminen euroalueesta lähde der spiegel

se että nyt puututaan asiaan lähinnä eun jäsenmaiden osalta on totta kai tärkeää mutta on hyvä myöskin eun sisällä kiinnittää vakavampaa huomiota siihen että eun jäsenmaiden velvollisuutta kansallisia vähemmistöjään kohtaan sosiaalisten ja taloudellisten asioiden osalta pitää kyllä edellyttää myös petrattavan ja parannettavan

minusta kannattaisi kuunnella kollega wolfgang schäublea myöskin ylipäänsä tämän euroalueen valuuttaunionin kyvystä erottaa myöskin pois ne jäsenet jotka häiritsevät vakautta euroalueella

saksalaisissa lehdissä on hyvin vakavasti todella huomautettu ihan niin kuin sosialidemokraatit toukokuussa kreikka päätöstä vastustaessaan että pian saksalla ei ole tässä ajelehtimisessa enää lainoittajia

tätä nykyisistä ministereistä täällä eduskunnassa silloiset kansanedustajat thors ja brax erittäin raivoisasti vastustivat

tämä keskustelu osoittaa sen että suomeen näyttää syntyneen uusi poliittinen koalitio jonka ideologinen johto on perussuomalaisilla ja koalitiossa ovat mukana sdp ja vasemmistoliitto ja sen yhteinen sävelmä on ei ei liike

tältä osin eun uusissa jäsenmaissa on kyllä syytä huomautukseen

mutta se että nyt voidaan heti kielteisen päätöksen jälkeen ryhtyä poistamaan maasta on tietysti tärkeä koska on aika erikoista että euroopan unionin jäsenmaista haetaan turvaa toisesta jäsenmaasta

se on vahinko

unionin yhteinen sisäinen turvallisuus edellyttää nimittäin tällä puolella vahvempaa etenemistä eri muodoissaan

kyllä tältä osin eun perussopimuksen mukaisella tavalla olisi pitänyt kunkin maan vastata talouspolitiikastaan ja sen seurauksista

kreikkaa ei olisi pitänyt tukea vaan markkinoille olisi pitänyt silloin heti antaa selkeä merkki että pelurit ja ylisuuria riskejä ottavat laitetaan vastuuseen

haluan tämän tuoda esille tässä yhteydessä koska sen on oltava tausta tälle asialle sen lisäksi että sisäisen turvallisuuden puolella varmistetaan toimintakyky

esillä olevat aiheet ovat olleet perinteisesti tällaisia sisäministeriön ja oikeusministeriön pitkiä iisakinkirkon rakennustyömaita

itse asiassa humboldtin yliopiston talousasiantuntijat olivat välittömästi tätä mieltä

hakolan lailla kiinnitän nyt laajemmin huomiota siihen että eri toimijoiden toimivaltaa ja yhteistyön koordinaatiota pitäisi myöskin erikseen arvioida

pitää muistaa että laittoman maahanmuuton ja sisäisen turvallisuuden ulkokehä on nimenomaan ulkoministeriön viisumijärjestelmä ja tätä pitää myös yhteisesti osata tarkastella

myöskin edellisellä kaudella sisäministeriön ja oikeusministeriön yhteinen työryhmä yritti selvittää peitetoimintaa ja myöskin tätä työnjakokysymystä joiltain osin

tämä liittyy ptr eli poliisi tulli ja rajakokonaisuuteen

puutun siihen levyyn jota yritetään uudelleen markkinoille puheenjohtaja kallin ja hallituspuolueiden toimesta ja pääministerinkin osin laulamana että miten tässä suomalaiset pelastetaan ja tämä on suuri suomalaisten etu koko tämä ketju missä nyt mennään

tältä osin toimivaltuudet ja järjestäytyneen rikollisuuden ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta vaativat kykyä tunnistaa ne ja viranomaisten tiivistä yhteistyötä

ja tältä osin totean että nämä luvut jo kertovat mistä on kysymys

sitten viime vaiheessa muun muassa kelaonginnan mukaansaanti jokamiehen oikeuksiin poistettiin eli tuli tämäntyyppisiä heikennyksiä

siis onhan tämä uskomatonta että ilman maahanmuutto ja turvapaikka ja laittoman maahanmuuton paineiden ja sisäisen turvallisuuden arviointia on esimerkiksi serbian viisumivapaus toteutettu

kyllä minusta tämä suomalainen malli on pääsääntöisesti aivan hyvä ja edelleen jatkettava mutta on syytä miettiä laajemmissa talousrikoksissa missä määrin syyttäjävetoisuudesta voisi olla hyötyä hallinnan kannalta ettei vaan käy niin että maakunnan poliisin pöydillä pölyttyy turhan hankalia talousrikoskokonaisuuksia

eihän tässä hyviä vaihtoehtoja ole mutta suomen näkökulmasta pitää pystyä kansalliseen analyysiin mihin tämä kehityskulku on johtamassa

mutta sitten sinänsä on sanottava että kun yhdistetään tämä kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekortti niin siinä on kuitenkin vaaransa

tässä palomiesten eläkeikäkysymyksessä alkaa nyt näkyä ed

ja tältä osin muun muassa ranskan puheenjohtajuuskauden esitys laitonta työvoimaa käyttäviin työnantajiin kohdistuvista rikosoikeudellisista sanktioista sen tyyppisiä toimenpiteitä nyt pitää todella voimistaa

kun maa järisee tarvitaan juuri ministeri rinteen lailla täsmäpanostuksia kasvuun ja nimenomaan työttömien konkreettisempaa tukemista ja yritysten ovien aukaisemista

meillä on niin joo se nyt jo ruotsissa tätä viisumin poistoa hyväksikäyttävä turvapaikanhakijoiden määrä lähentelee tuhatta ja kyllä tämä viisumien poisto pian näkyy myöskin meillä

näin itse asiassa kalatalouden keskusliitto vesialueiden omistajien mtk oli kyllä järjestämässä kuitenkin mustaapekkaa käteen

toinen asia on poliisin lainmukaisuus ja puolueettomuus

hallitusohjelmassahan on määritelty että tämä eläkeikäkysymys ratkaistaan

kokoomuksen ja liberan taholta on esitelty suurimpina ongelmina julkista sektoria hyvinvointivaltiota ja työmarkkinajärjestelmää

tämä kortti on jollain tavalla mustapekka koska tilanne on se että yhden kortin malli yhdistää tietysti tämän nykyisen kalastuksenhoitomaksuveron ja läänikohtaisen viehekortin se tulee lisäämään maksuja

sitten yksi näkökulma on voimavarakysymys

puhemies

valitettavasti samaan aikaan kun tullirikosten selvitykseen on nimenomaan annettu toimivaltuuksia tullinkin puolella on tuottavuusohjelmalla rajusti vähennetty voimavaroja tullin puolella

tämän jälkeen krpn kautta tapahtuva rekisteröinti ja salaisten pakkokeinojen käyttöjärjestelmä ovat nähdäkseni nyt olleet parempaan suuntaan

sitten ministeri rinteelle

kun olemme yhäti kärjistyvässä tilanteessa myös sosiaalisen turvallisuuden osalta pitäisikö sosiaalituen tarveharkintaisuutta ottaa enemmän esille eli suunnattaisiin tukea enemmän niille jotka tarvitsevat

mutta myöskin rajavartiolaitos on esimerkiksi vihreän rajan valvonnassaan joutunut tarpeettoman voimakkaan lähes alasajon kohteeksi ja siitä on syytä myös kantaa huolta

peitetoimintakysymys on vaikea

sitten erittäin vakava asia on käyttäjä mak saa periaatteen rikkominen jota suomen vapaa ajankalastajat ja sosialidemokraatit valmisteluaikana koko ajan arvostelivat

en tiedä minkä takia ministeriaikanani oppositiossa olleiden kokoomuksen poliisimiesten on niin vaikea tunnustaa sitä että ulkomaalaisviraston toimintaa tehostettiin ja laitonta maahanmuuttoa saatiin hyvin torjuttua

arvoisa puhemies

kovan rikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tarvitaan turvallisuutemme etulinjaan ihmisiä jotka panevat oman turvallisuutensa vakavasti riskille ja jopa myöskin omaisensa vaaran alaisiksi

minä varoitin silloin nimenomaan tästä sisäministeriön jakamisesta ja sitten niistä signaaleista ja käsittelyn pitkittymiseen liittyvistä vaaroista ja varoitin että ministeri thorsin myötä suomi on menossa ruotsin tielle

puhemies yritti antaa tärkeitä pitkospuita tälle tulevalle puheelleni ja ehkä vähän kaidepuitakin mutta ihan lyhyesti muutama näkökohta koska tämä valtiovarainvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnankin eilinen lähestymistapa on sellainen että se edellyttää tämän koko suomen aseman asemointia tämän velan velkakestävyydenkin ja valtiontalouden kestävyyden näkökulmasta

sisäministerinä ja pelastustoimesta vastaavana katsoin vaikka kunnalliset eläkeasiat eivät kuuluneet sisäministerin toimivaltaan että sisäministeri vastaa kuitenkin pelastustoiminnasta ja pelastustoimen suorituskyvystä

kun ajatellaan suomen ikääntymisestä johtuvien hyvinvointipalveluiden ja tuotantorakenteen ja kansallisen selviytymisen nimenomaan elinkeinopoliittisia erityistarpeita itse asiassa silloin kun teimme emu ja europäätöksiä puhuimme nimenomaan epäsymmetristen syklien ja vaikutusten kompensaatiomahdollisuuksista eri tavoilla kun näitä asioita ja valtiontalouden kestävyyttä ja suomen vaikeampien tuotanto ja kilpailuolosuhteiden erityispanostuksia juuri kasvu ja työllisyyspuolella ajatellaan niin nyt on myös muistettava että saksa ja ranska tulevat selviämään mutta isänmaamme on varmistettava oma pelastusrengas

nyt maksun joutuvat maksamaan myös viehekalastusta harrastamattomat verkkokalastajat ja rannassaan katiskaa uittavat mökkiläiset vetouistelijat ja niin edespäin

raskas liikenne pois taajamaverkosta ja kevyen liikenteen turvallisuushankkeet joita on käytännössä tekemättä joka puolella suomea ovat erittäin suuri turvallisuusriski ja näihin pitäisi panostaa

tilannehan on se että turvallisuuden osalta etulinjassa olevien osalta laillisuus pitää varmistaa jotta kansalaiset voivat luottaa näihin elintärkeiden turvallisuusetujen hoidossa siihen että toimitaan lain mukaan

ja samaan aikaan kun tanska norja ja monet muut maat järjestelevät asioitaan ja arvioivat asioita uudelleen meillä tehdään vain näitä pikkuisia järjestelyjä joilla ei itse ytimeen voida vaikuttaa

pulliaiselle on todettava että valiokuntasihteerit ja valiokuntaneuvokset tekevät työtä käskettyä hannes mannisen ja kimmo sasin ohjeiden mukaan ja viitoittamalla tiellä

siinä ovat kyseessä ihmiset jotka ovat meidän kaikkien turvallisuutemme etulinjassa erittäin kovaa piittaamatonta järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan

siinähän oli erittäin hyvä että eduskunta yli hallitusoppositio rajan täällä eduskunnassa laittoi selkeästi kansallisesti tärkeällä tavalla hanttiin

tältä osin toivon että kun jatkossa erilaisia virityksiä on niin erityisesti tämä useamman vieheen maksujuttu otetaan käyttöön

vastalauseesta ilmenee kyllä kritiikki tätä sinisilmäistä uskottelua kohtaan jota koko ajan hallituspuolueiden taholta tässä vakavassa talous ja työttömyystilanteessa ollaan tekevinään

saimaapäijänne kanavointikysymystä ei saa unohtaa

yksi näistä esityksistä koski eläkeiän alentamista mutta nimenomaan sen vaatimukseni että tämä työryhmä tekee selkeän esityksen tältä osin työryhmä jätti käsittelemättä ja konkreettisesti esittämättä kun kuntien eläkevakuutus ja kuntaliitto raivoisasti vastustivat sisäministerin oikeutta puuttua eläkeasioihin

pulliainen oli harvinaisen oikeassa ja kiitos hänen oulu esimerkkiensä ja arvoisan puhemiehen entisen työministerin palautteesta

meidän valtiontalouden kestävyys kyky reagoida vaikeissa tilanteissa oman maan talouden ja selviytymisen puolella vaatii monia johtopäätöksiä

muun muassa varkauden sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti viime maanantaina nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyden katkaisua koskevia konkreettisia esityksiä koskevan aloitteen tällaisen työllisyystoimikunnan muodossa

euroopan unionissa pitää kolmansien maiden kanssa kokonaisuudessa yhdessä pystyä pääosin sopimaan laittoman maahanmuuton torjunnasta ja laittomasti maassa olevien palauttamisesta mutta kyllä tätä täydentävien kahdenvälisten sopimusten tarvetta on

tässä mietinnössä viitataan yhdellä lauseella keskusrikospoliisi tarkistaa kaikki telepakkokeinoja koskevat asiat ennen niiden täytäntöönpanoa koko tähän salpa järjestelmään joka luotiin poliisia koskien

tältä osin itse asiassa talousvaliokunnan vastalauseessa olevat näkökohdat ovat erittäin tärkeitä

nythän niitä nostettiin kymmenen prosenttia mutta perusydin on puhemies se että epäluulo nykyistä politiikkaa kohtaan näkyy siinä että kunnat eivät halua tässä nykyisessä tilanteessa näitä myönteisen päätöksen saaneita vastaanottokeskuksissa olevia henkilöitä koska kunnat eivät luota tämän tilanteen hallintaan ja tietävät että perheenyhdistämisjärjestelmän kautta tämä tulee heille hyvin hankalaksi

nyt joka kunnassa pitää todella lähteä inhimillisellä tasolla tekemään tätä työtä ja samoin sitten koko kansallisella tasolla tämän harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastainen työ pitää ottaa nyt ihan eri asemaan ja ehkä avata kyllä myöskin se minkälaisia ilmeisesti tarkoituksenhakuisia esteitä muun muassa verottajan ynnä muiden viranomaisten osalta meillä todella on

myös ministeri manninen ja keskusta osoittivat sisäministerille annetuissa lausunnoissaan vastustavansa palomiesten eläkeiän alentamista

me emme tarvitse neuvottelukuntia vaan selkeämpää pääkaupunkiseutua koskevaa kehittämistä ja päätöksentekoa

esityksemme asian lähettämisestä perustuslakivaliokuntaan sen valtiontaloudellisen ja myös perustuslain budjettivaltaan liittyvän suuren merkityksen takia kaatui valtiovarainvaliokunnan äänestyksessä

olettaisin tämän kuitenkin nyt tarkoittavan saman tyyppistä valvonta ja ennakkojärjestelmää jossa käsittääkseni siitä huolimatta että siihen liittyi tietyissä nopean toiminnan tarpeissa valitettavasti tiettyjä pelkoja myös poliisin osalta siitä toimitaanko nopeasti ja pystytäänkö varmistamaan toiminta nopeasti on kuitenkin tämä laillisuusnäkökohta huomioon ottaen pystytty toimintakyky säilyttämään

työeläkeyhtiöiden varojen turvallinen sijoittaminen on totta kai meidän eläketurvan ja kansallisen taloudellisen ja poliittisen luokan suurjättikysymys

ruotsi on varsin sanotaan hyvin määrätietoisesti paremmin kuin me eräiltä osin toiminut

kyse on kuten täällä ministeri on todennut kansallisesta kysymyksestä kun puhutaan helsingin kilpailukyvystä euroopassa ja maailmalla

liian suuret verkkomäärät ovat todella ongelma kun ajatellaan uhanalaisten vaelluskalojen suojelua ja elvyttämistä

on hyvin tärkeätä että talousrikollisuuden ja harmaan talouden osalta tehdään konkreettisia uskottavia ratkaisuja ja nämä ovat myös voimavarakysymyksiä

tämä oli se tilanne johon olin hyvin tyytymätön ja julkisesti myöskin esitin paheksuntani siitä että tätä asiaa ei voitu sisäministerin toimesta käsitellä sen pitemmälle muuta kuin käynnistää nämä hankkeet henkilöstöjohtamisen kehittämisen pelastajien urakehityksen linjaamisen koulutusjärjestelmän tukemisen pelastushenkilöstön mitoituksen perusteet ja suorituskykyvaatimusten ja fyysistä ja psyykkistä työkykyä ylläpitävän toiminnan tehostamisen ja seurannan projektit pelastuslaitos palosuojelurahasto ja monet muut

minä olen erittäin iloinen siitä että sosialidemokraattien näkemys tämmöisestä laajemmasta vastuusta on nyt jakamaton eduskunnassa ja että nyt tässä tilanteessa ymmärretään myös tämän asian valtiontaloudellinen vaikutus

esimerkiksi muun muassa tuottavuusohjelman vaikutuksia pitäisi koko ajan seurata

salolle vaan toteaisin että on tärkeätä että eduskunta lausuessaan myöskin johdonmukaisesti toimii niiden tahtonsa sisältävien asioiden toteuttamiseksi

eero lehden esille ottamia luottoluokituksen uudistustarpeita riippumattomien arviointitapojen löytämiseksi niitä todella pikaisesti tarvitaan totta kai myöskin eun yhteisiä talouskoordinaatio ja euroalueen hallintaan liittyviä mekanismeja totta kai muistaen aina jäsenmaiden erityiset vastuut maastrichtin sopimuksen mukaisella tavalla

samalla tavalla maa ja kaavoituspolitiikassa ja myös sosiaalisen eheyden ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmasta valtion on oltava aktiivisempi tässä nykytilanteessa

mutta totuushan on se mihin nyt joudutaan tietysti myöskin komission ja perussopimuksen tiimoilla käytävässä keskustelussa että on erittäin vakava asia se ajelehtiminen jolla komissio on tämän kriisin hallinnassa edennyt

tärkeätä on että laillisuus ja toimintakyky myös tältä osin rajavartiolaitoksen osalta varmistetaan ettei synny epäilystä että käytetään keinoja jotka eivät ole sitten tiukassa paikassa asianmukaisia

valtiovarainvaliokunnan osaltahan tämä on käytännössä johtanut siihen aikoinaan ainakin että tehtiin selviä kannanottoja jotka myöskin hallituksen kanssa neuvoteltiin ja valtiovarainvaliokunta seuraavassa budjetissa vei itse läpi niitä hallituspuolueiden toimin jos hallitus ei ryhtynyt toimimaan

tässä yhteydessä kannan kyllä huolta tästä negatiivisesta alueellistamisesta joka tapahtuu tuottavuusohjelman osalta valtion työpaikoissa itä ja pohjois suomessa esimerkiksi kuopion osalta junavuorojen vähentämisenä lentojen vähentämisenä vrn lipunmyynnin keskittämisenä helsinkiin